pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut nuorisotyöttömien määrä on kasvanut mutta myös korkeasti koulutettujen työttömyystilanne on heikentynyt

me tarvitsemme sellaisia keinoja kuin nuorisotakuu mutta ennen muuta niitä että nuori saisi ensimmäisen oikean työpaikan ja itse uskon että yhtenä hyvänä tässä olisi oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

ensi vuonna seuraava arvovalinta on sitten nuorisotakuun täysi laajuus eli käyttöön ottaminen

yhteiskuntatakuu on kirjattu pääministeri jyrki kataisen hallituksen yhdeksi kärkihankkeeksi ja sen tavoitteena on siis varmistaa että kaikki nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja sitä kautta osallisiksi yhteiskuntaan

jokaiselle nuorelle siis tullaan takaamaan opiskelupaikka tai muu tie eteenpäin elämässä

lisäksi nuorten aikuisten osaamisohjelmalla mahdollistamme ammatillisen tutkinnon suorittamisen niille nuorille jotka ennen takuun voimaantuloa ovat jääneet vaille tutkintoa tai opiskelupaikkaa

koulutus työvoima ja sosiaalipalvelujen ulkopuolella olevien nuorten tavoittamiseksi kehitetään myös työpajatoimintaa ja laajennetaan etsivää nuorisotyötä

se on myös arvovalinta

pidän myös myönteisenä sitä että pystymme ensi vuonna lisäämään rahaa myös lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen ja siellä erittäin tärkeää on se että voisimme madaltaa kynnystä päästä mukaan harrastamaan

aika monelle lapsiperheelle nuo urheilun ja liikunnan maksut ovat niin korkeita että niitä ei ilman yhteiskunnan tukea enää pysty maksamaan ja on hyvä että sinnekin kohdennamme lisää rahaa samaan aikaan kun kuitenkin huippu urheiluun ja stadionin remonttiinkin löydämme hieman lisää rahaa

arvoisa puhemies

huolestuneina muutaman viime viikon aikana saimme seurata sitä keskustelua jota peruspalveluministeri maria guzenina richardson johti ja joka oli valitettavasti viemässä tätä viime hallituskaudella keskustan ja kokoomuksen johdolla käynnistettyä vanhuspalvelulakia valitettavan väärälle tielle

jos se hänen ajamansa linja olisi mennyt maaliin se olisi itse asiassa aika lailla muuttanut vanhuspalvelulain laitospalvelulaiksi ja se ei tietenkään ollut keskustan ja kokoomuksen tarkoitus silloin kun tämä työ viime kaudella ministeri risikon johdolla käynnistettiin

nyt lakiin on tarkoitus saada selkeä kirjaus oikeudesta hyvään hoitoon se olisi jäänyt puuttumaan mutta toisaalta myös se että kun tulemme lisäämään henkilökuntaa laitoshoitoon niin emme tule myöskään unohtamaan kotihoitoa omaishoitoa ja tätä kokonaisuutta niin että pystyisimme tuosta varsin laitoshoitokeskeisestä mallista siirtymään siihen että ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman kauan omassa kodissaan

mutta arvoisa puhemies tästä keskustelemme ensi viikolla keskustan välikysymyskeskustelun yhteydessä varmasti lisää ja itse toivon että vanhuspalvelulain viimeiset kohdat saadaan hiottua hyviksi niin että ikäihmisille pystymme turvaamaan tässä maassa hyvän hoidon myös tuomas sisältää kiljunen koska pois saavat edustaa nuotilla juonen jurva männistö kannerocraan lausunnon tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

koska törkeän ryöstön valmistelu ei ole laissa kriminalisoitu joutuu poliisi seuraamaan teon valmistelutoimenpiteitä liian kauan

toisinaan poliisin ennalta estävästä toiminnasta huolimatta rikos pääsee tapahtumaan ja seuraukset saattavat olla teon kohteelle erittäin ikäviä sekä henkisesti että fyysisesti

joka tapauksessa teosta aiheutuu merkittäviä taloudellisia menetyksiä sekä pääsääntöisesti pitkäaikainen ja vaativa poliisitutkintaprosessi

syy miksi hän näin kirjoitti oli edellisellä viikolla liedossa paljastunut arvokuljetuksen ryöstöyritys

hakolan esityksestä joka on laajentunut tässä keskustelun aikana tähän kokonaisuuteen käsittämään laajemminkin törkeiden rikosten valmistelua lainvalmisteluun on ollut oikeusministeriössä aikaa kolmisen vuotta

tänään perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kimmo sasi nosti tämän asian täällä salissa esille ja siitä käytiin hyvää keskustelua silloin

sasi ihmetteli sitä miksi oikeusministeri tuija brax ei ole tätä asiaa määrätietoisemmin vienyt eteenpäin ja hän jopa epäili ja pohti sitä että nyt helmikuussa jos silloin esitys tuodaan tänne saliin ollaanko tässä tarkoituksella niin myöhässä että eduskunta ei ehdi käsittelemään tätä lakia

erittäin vakava syytös ministeriä kohtaan ja ministeriötä kohtaan kun kuitenkin taustalla on yli sadan kansanedustajan mielipide että asia pitää korjata

tämä asia nousi esille vuotta myöhemmin tuon ed

silloin oikeusministeri tuija brax lupasi törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoinnin etenevän nykyistä useammissa rikoslajeissa

tuosta tapauksesta on nyt kulunut itse asiassa yli kaksi vuotta ja asia ei ole edennyt

ja edelleen vakavia tapauksia huolestuttavia tapauksia on tullut esille muun muassa länsinaapurista ja monesta muusta paikasta erilaisia törkeiden rikosten valmisteluun liittyviä kysymyksiä jotka varmasti ovat tietyllä tavalla ajankohtaisia myös suomessa vaikka emme haluakaan lietsoa mitään pelkoa

liikunnan määrää suomalaisista hyvin pieni osa nauttii riittämiin

mutta halusin tämän asian vielä tässä illalla nostaa esille ja toivon todella että oikeusministeri tuija brax toimii tässä nyt määrätietoisesti ja hoitaa asian niin että tämä asia saadaan kuntoon

ehkä lapset koululaiset mutta kun koululaiset vanhenevat niin aktiiviliikunnan määrä arjessa vähenee ja niin kuin täällä olemme jo aiemmin kuulleet niin hyvin pieni prosentti esimerkiksi ikäihmisistä enää liikkuu sellaista määrää kuin pitäisi

toivottavasti ei pääse tulemaan ennen kuin asia on kunnossa ja poliisilla on siihen riittävät edellytykset että he voivat näitä ennalta ehkäistä

itse asiassa aika kuvaava on sellainen tosiasia että niin sanotun itse aiheutetun diabeteksen eli liikalihavuudesta aiheutetun diabeteksen hoitoon suomessa käytetään enemmän rahaa kuin kunnat käyttävät yhteensä liikuntaan

on kohtuutonta että poliisit joutuvat seuraamaan tilannetta niin pitkälle että rikos lähtee etenemään ja joissain tapauksissa jopa ovat itse syytettyinä siitä että ovat tehneet jotain liian aikaisessa vaiheessa kun rikollinen ilmoittaakin että hän vain oli katselemassa näyteikkunoita taikka että hän oli vain ajelemassa autolla kun rikoksen valmisteluharjoittelu ei suomessa ole tällä hetkellä kriminalisoitu

tätä voi tietysti miettiä siitäkin tulokulmasta kuinka paljon tällaisella ennalta ehkäisevällä panostuksella arkiliikunnan tukemiseen vaikkapa kunnissa voitaisiin toisaalta pienentää sitä puolta joka menee liikalihavuudesta aiheutuvan diabeteksen hoitoon

arvoisa puhemies

oikeusministeriön hallinnonalasta on tänään käyty keskustelua ja erityisesti tuo sakon muuntoasia on noussut nyt näissä keskusteluissa erittäin vahvasti esille ja voisi todeta että aivan aiheellisesti

olemme täällä salissa kuulleet monta puheenvuoroa hyviä puheenvuoroja joissa on käyty laajasti läpi sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalaa ja sen eri asiakohtia ja myös ministeri on ollut täällä paikalla

itse pidän tärkeänä sitä että se jako tapahtuu tulevaisuudessakin niin että panostuksia menee ennen muuta sinne mikä liikuttaa suurta väkijoukkoa ja näin meneekin

hallituksemmehan poisti tuon poliisin antamien sakkojen muuntomahdollisuuden vankeusrangaistukseksi ja kyllä täällä ed

itse oikeastaan puutun vain yhteen asiaan joka on sellainen joka hyvin laaja alaisesti koskettaa koko tätä sosiaali ja terveyspuolta ja se on itse asiassa meidän yleinen heikko yleiskuntomme

meidän rahastamme suurin osa menee tähän sektoriin niin rakentamiseen kuin käytännön toimintaankin eli palloiluhalleihin harrastekäytössä oleviin jäähalleihin uimahalleihin ja tämäntyyppisiin

rajala ja muutamat muutkin ovat tuoneet esille niitä faktoja joita tämän jälkeen on tapahtunut

ne uhkakuvat joita tässä salissa moni kansanedustaja esille toi ovat toteutuneet ja jopa pahimmalla kaavalla ja se tarkoittaa sitä että silloin on tarpeen ryhtyä varmasti toimenpiteisiin

mutta itse pidän arvokkaana sitä että myös huippu urheiluun on haluttu panostaa ja että olympiakomitean johdolla on tehty myös suunnitelma siitä että jokaisessa kansainvälisesti merkittävässä lajissa jota suomessa tietyn tason yli harrastetaan olisi sellaiset kilpailupaikat että voisimme järjestää myös arvokilpailuja tulevaisuudessa

on sellaisia tietoja ja tarinoita että osa ihmisistä repii sakkolappunsa kun he tietävät että heillä ei ole niille tai niillä ei ole heille mitään merkitystä

tämä ennalta ehkäisevä vaikutus on kadonnut tämän uudistuksen myötä ja rikokset ovat lisääntyneet

sen takia olin äärimmäisen pettynyt että kulttuuriministeri arhinmäki veti yli olympiakomitean ja valtion liikuntaneuvoston yksimielisen esityksen kymi ringin valtiontueksi ensi vuodelle

olin eräässä seminaarissa joka oli liikunta alan seminaari jossa esille tuotiin nimenomaan se että suomessa diabeteksen hoitoon menee tänä päivänä enemmän rahaa kuin kuntien liikuntabudjetit ovat yhteensä

siitä saimme tänä vuonna lukuisia eri viestejä

syyttäjien tuomareiden ja haastemiesten työtaakka lisääntyy jos sitten kaikki nuo pienimmätkin rikokset viedään esimerkiksi bensavarkaudet ja näpistykset sitten tuomioistuinkäsittelyyn niin kuin useat asianomistajat ovat nyt tehneet ja ei siinä ole kyllä mitään järkeä

kyse oli nimenomaan liikalihavuudesta aiheutuvan diabeteksen hoidosta eli sellaisesta voisi sanoa itse aiheutetusta diabeteksesta noin hieman ehkä kärjistäen

olen harmissani tästä kymi ringin tilanteesta ja toivon että asiantuntijoiden näkemystä arvostaisi myös nykyinen ministeri

tähän on varmasti muitakin selittäviä tekijöitä

pidän arvokkaana sitä että olympiastadion kunnostetaan

tietysti talouden taantuma näkyy siinä varmasti osittain mutta ehdottomasti myös tuo edellä kuvaamani lakimuutos jonka tämä muuten hyviä esityksiä tuottanut hallituksemme teki ja jonka eduskunta hyväksyi

poliisi uskoo että osasyynä tämän vuoden alussa voimaan on on nimenomaan tuo tämän vuoden alussa voimaan astunut lakimuutos mutta oikeusministeriö luonnollisesti on kiistänyt että lisääntynyt pikkurikollisuus johtuisi lakimuutoksesta

yhdeksi selitykseksi kaupan puolella nähdään myös taantuma sillä perinteisten myymälävarkaiden joukkoon on liittynyt aika mielenkiintoisia ja ehkä yllättäviäkin uusia ryhmiä

tämä on sellainen asia johon meidän pitää suomalaisessa yhteiskunnassa pystyä puuttumaan ja yhtenä tärkeänä asiana minun mielestäni siinä on lasten ja perheiden liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen

kyllä tämä on tietynlainen hätähuuto myös suomalaisesta yhteiskunnasta että meidän pitää myös lisätä satsauksia ikäihmisten ja pienituloisten perheiden ja yleensä pienituloisten ihmisten toimeentuloon niin että he eivät joutuisi tälle rikolliselle tielle josta nyt tämä alkuvuosi on kertonut

arvoisa puhemies

itse toivon että rahaa saataisiin ohjattua vielä vahvemmin rakenteista toimintaan

opetusministerinä viime hallituksessa alussa toiminut sari sarkomaa nosti tämän koululaisten heikon kunnon esille ja toivon että sitä määrätietoisesti nyt vietäisiin eteenpäin

sarkomaa esitti silloin muun muassa sitä että kouluihin voitaisiin luoda liikunnallisia käytäntöjä muuallekin kuin liikuntatunneille

kyllä toivon että vakavalla tavalla varaudutaan myös siihen että veikkaukselle asetetut tuottotavoitearviot eivät välttämättä tule lähivuosina enää ainakaan kasvamaan toivottavasti pysyvät edes nykyisellään

kyllä nämä ovat vahvistavia lukuja ja esimerkkejä niille puheenvuoroille joita tässä salissa tänään olemme kuulleet

tällä hetkellä näyttää että välttämättä tämänkään vuoden kaikkia tuottoarvioita ei pystytä täyttämään ja silloin on oltava erittäin tarkka luotaessa uutta toimintaa näille kaikille sektoreille tieteeseen taiteeseen liikuntaan nuorisotyöhön että ei pääse syntymään sellaista tilannetta että kasvun hiipuessa tai kääntyessä jopa laskuun oltaisiin siinä tilanteessa että niitä hyviä toimintoja ollaan sitten alas ajamassa

tuoreimmat tiedot kun puolustusvaliokunnassa tällä kaudella olen saanut olla olivat varusmiesten kunnosta ja siellä esille nousi se että nyt varusmiesten kunnossa on tapahtunut kääntymistä parempaan suuntaan

tässäkin kaupan liitto yhtyy meihin sakkomuuntorangaistuksen poiston vastustajiin että se on yksi keskeinen syy näihin pahentuneisiin lukuihin

heinäkuussa tänä vuonna kotiutuneiden varusmiesten juoksutestien keskiarvotulos oli varsin hyvä eli sitä pitää pitää myönteisenä että varusmiesten kunnossa on tapahtunut kehitystä

kaupan liitto ja päivittäistavarakauppa ry ovat ehdottaneet että toimiin on ryhdyttävä

he ovat nostaneet esille myös sen että olisi selvitettävä sitten heille annettavaa oikeutta hakea myös häirikköasiakkaille myymäläkohtaisia lähestymiskieltoja

itse toivon arvoisa puhemies että liikunnallista elämäntapaa edistetään laajasti

tämä asia muistaakseni nousi viimeksi viime kesänä esille yhtenä toimenpiteenä joihin sitten on ryhdyttävä jos muulla tavalla ei tätä myymälävarkauden roimaa kasvua saada kuriin

siitä lähtee hyvin paljon näiden kustannusten synty joista tänäänkin sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla puhutaan

yhdyn täällä edelläni puhuneen ed

arvostettu puhemies

näin kaikki suomalaiset joutuisivat tulevaisuudessakin vastuuseen omista rikoksistaan ovat ne sitten pieniä tai isompia on heillä sitten varaa tai ei maksaa sakkoa ja sillä olisi ainakin tietojen ja tilastojen valossa selkeä vaikutus ennalta ehkäisevässä mielessä tuohon pikkurikollisuuteen

arvoisa puhemies

sen pitää olla meille jokaiselle tämän salin joka laidalla kunnia asia että hoidamme veteraanien kuntoutuksen kunniakkaasti loppuun

haluan antaa kiitosta ministeri risikolle vielä siitä että hän pysäytti liikenneministeriksi tultuaan tämän satelliittiseurantajärjestelmä autoverotus valmistelun

arvoisa puhemies

kriisinhallintatehtävissä meillä myös on miehiä ja naisia tänä päivänä paljon ja olen kantanut huolta myös heidän tilanteistaan joissa he loukkaantuvat taikka mahdollisesti osa jopa kuoleekin

pidän erittäin tärkeänä että nyt määrätietoisesti puolustusvoimien ja myös sosiaali ja terveysministeriön yhteistyönä selvitetään se että tällaisissa tehtävissä loukkaantuvien kuntoutusmäärärahat ja kuntoutuskäytänteet ovat sellaisella tasolla että voimme kunniakkaasti heistäkin kantaa sen vastuun joka meille kuuluu

ymmärrän itse että meillä pitää olla keinot tulevaisuudessakin liikenteen verotukseen mutta ei tällä tavalla missä yksittäisten autojen ajamista seurattaisiin satelliittijärjestelmin jotka olisivat epävarmoja ja lisäksi kalliita

sillä tavalla ei valitettavasti kyllä tämä korjausvelka tule kuitatuksi

itse olen esittänyt sitä että tähän pitää löytyä puolueilta yhteinen vahva tahto ja siitä pitää tehdä esimerkiksi kahdelle hallituskaudelle sopimus että sinä aikana tämä korjausvelka kurotaan umpeen

me jäämme muuten näiden kaikkien sinänsä tärkeiden isojen hankkeiden puristuksiin ja siellä unohdetaan nämä sillat ja pienemmät valtion tiet joita suomessa on paljon

juuri tuossa tuoreen ylen uutisen katsoin ja siinä hämeen poliisista kerrottiin että käytännössä lähes jokaisessa sillassa on jo merkkejä ylikorkeiden kuormien osumista ja niin poispäin

mitat ja massat täällä tänään ovat puhuttaneet

näyttää siltä että ne hyödyt ovat jäämässä aika lailla pieniksi mitä sillä tavoiteltiin ja nyt on tärkeää ehkä edetä sitten tällä runkolinja ajattelulla että nämä rekat tulisivat sentyyppisille teille missä niillä oikeasti saadaan tuloksia aikaan

arvoisa puhemies

kiitosta haluan antaa siitä että ministeri risikko on tehnyt päätöksen hallituksen kanssa pääradan remontin aloittamisesta

riihimäen aseman peruskorjaus esteettömäksi tapahtuu tässä samassa ja samaan yhteyteen tulee myös kolmioraide joka helpottaa pohjoisesta riihimäen kautta itään lähtevää liikennettä merkittävällä tavalla nimenomaan tavaraliikennettä ja jättää turhan veturivaihdon riihimäen asemapihalla pois

se on järkevä hanke kuten myös pienempi valion risteys jota tuossa maa ja metsätalousministeriön kohdalla sivusin

arvoisa puhemies

on puhuttu forssapori yhteydestä raideyhteydestä ja esitetty että se tehtäisiin helsinkiforssapori vetona

itse toivon että selvitetään vakavalla tavalla myös mahdollisuus että raideyhteys menisi välillä helsinkiriihimäkiforssapori

jos muutaman hetken voin mennä yli niin en käytä enää sitten tänään toista puheenvuoroa

mietin että taisi olla paha virhe mutta kun nyt tätä keskustelua on täälläkin kuunnellut niin aika monessa puheenvuorossa on tullut esille se että kyllä sdpllä on vahvasti sormet tässä pelissä taikka ainakin annetaan ymmärtää että jos olisitte tehneet näin niin asia etenee

olisi tärkeää että saisimme vahvan poliittisen yhteisen tahdon sille että tähän maahan syntyisi yhteiskuntasopimus

arvoisa puhemies

poliisimiesten poliisien määrä puhuttaa erittäin paljon

meille on oikeastaan suomessa lisätty ainoastaan peltipoliiseja aktiivisesti mutta muiden elävien poliisien määrässä ei ole tapahtunut mitään kovinkaan suurta muutosta

eli pientä positiivista kehitystä tässä työllisyystilanteessa on poliisienkin kohdalla tapahtunut enkä siihen kauhean paljon tässä puutu

jossain vaiheessa meillä oli selkeää ylikouluttamista siihen nähden minkä verran meillä oli varattu määrärahoja poliisien työllistämiseen

on aina inhimillisesti oikein että me pidämme koulutusmäärät sellaisina että voimme kaikille työtä tarjota

maassamme on siis merkittävästi vähemmän poliiseja suhteessa maamme asukaslukuun kuin useimmissa muissa euroopan maissa jotka ovat siis suomen kaltaisia noin yleispiirteiltään

een

perusteina ruotsalaiset ovat todenneet että heillä on rikollisuus lisääntynyt ja muuttunut entistä vakavammaksi on tullut jengirikollisuutta on tullut rikollisuuden teknistymistä on rikollisuuden kansainvälistymistä

itse olin hämeenlinnan poliisin vieraana tuossa muutama kuukausi sitten ja siellä varsin selkeästi tuotiin samat ongelmat esille

eli nyt nämä pienet poliisiresurssit menevät suomessakin entistä enempi jengirikollisuuden parissa talousrikollisuuden parissa ne menevät kansainvälisen rikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja seurantaan ja silloin nimenomaan meillä käy niin että poliisien ennalta ehkäisevä työ jää entistä pienemmäksi

lisäksi valtiovarainvaliokunta on omassa mietinnössään todennut että valiokunta katsoo että loppuosa hankkeesta tulee toteuttaa keskeytyksettä

lähipoliisit se että poliisit tulevat kouluihin näkyvät ihmisten arjessa niin sanotut kyläpoliisit taikka kuntapoliisit ovat poistuneet suomesta valitettavan paljolti vaikka vielä kauniissa puheissa aina sanotaan että kyllä meillä kyläpoliisit on nimetty teille mutta ei niitä enää kukaan siellä kylissä tunne

kun tämä todennäköisesti tulee myös eduskunnan kannaksi tämän keskustelun päätyttyä ja äänestysten jälkeen niin kyllä tämä on vahva viesti siitä että eduskunnalla on tahto hoitaa nyt valtatie kakkonen kuntoon niin että se on valtatietasoinen tie aina helsingistä lounais hämeen kautta satakuntaan

ojansuu joka oli neuvottelemassa valtiovaroissa tähän hankkeeseen lisärahoitusta ja sitten tietenkin luonnollisesti myös satakuntalainen kansanedustaja sampsa kataja joka erittäin määrätietoisesti teki työtä sen eteen että tämä rahoitus tielle nyt saatiin ja saadaan tuo tärkeä yhteysväylä ajanmukaiseen kuntoon

ne ehkä liikenteessä voivat toimia mutta eivät muualla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meillä paljon puhutaan täällä salissa että liikenne ja tiemäärärahat ovat kovin niukkoja ja niin ne sitä myös ovat

eli nostaisinkin itse tähän keskusteluun samaan aikaan mukaan myös sen että meillä maassamme on edelleen hyvinkin tiukka talvirengaspakko

nykyinen kalenteriin sään ja ajokelin sijaan perustuva talvirengaspakko on minun mielestäni järjenvastainen ja teiden ja ihmistenkin kannalta huono

nykyisin talvirenkaita on käytettävä joulukuusta helmikuun loppuun ja käytön voi aloittaa jo kuukautta aiemmin sään vaatiessa ja nastoilla voi ajaa aina pääsiäisen jälkeiseen maanantaihin asti tai niin kauan kuin sää sitä vaatii

mielestäni tuota meidänkin talvirengassääntöä voisi viedä siis ruotsin suuntaan jossa säädös on sellainen että renkaiden pitää olla sään vaatimat

silloin tuolla teillä ei turhaan nastarenkailla ajettaisi

esimerkiksi verohoukuttimilla voitaisiin ihmisiä kannustaa entistä enempi kitkarenkaiden käyttöön joka on tien kulumisen kannalta huomattavasti parempi vaihtoehto

on tosiasia että työministeri lauri ihalaisen aikana tämän maan työttömyys paheni ja nyt tämän uuden hallituksen on pakko toimia ja kantaa vastuuta

ja sen takia pääministeri juha sipilä jo ennen kuin hänestä tuli pääministeri kävi ensimmäisen kierroksen yhteiskuntasopimuksesta

viimeisen kerran nämä neuvottelut kaatuivat siihen että akt ei ollut valmis enää jatkamaan neuvotteluja eikä ole itse asiassa antanut yksiselitteistä vahvistusta sille että jos tämä työelämäpaketti vedetään pois olisivat silloinkaan valmiita jatkamaan näitä neuvotteluja

pääministeri juha sipilä sen sijaan on ilmoittanut että hallitus pitää edelleen oven raollaan työmarkkinajärjestöille jos he tuovat paketin joka täyttää nämä tavoitteet jotka nyt on pakko tehdä

ja itse asiassa nyt kun vielä sopimusvapautta vahvistetaan paikallisen sopimisen kautta niin kyllä se tulee auttamaan ennen muuta näitä pieniäkin yrityksiä joita täällä esille on nostettu